jo vuosia käytössä ollut ja hyvin toiminut poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen niin sanottu ptr yhteistyö saa jatkoa ja helpottuu entisestään

tämä toimii uskallan sanoa yleisestävänä periaatteena että henkilöt näkevät näin että suomessa on noudatettava suomen lakeja jos aikoo suomessa yleensä saada tämän asiansa asianmukaisesti käsiteltyä

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää että yhteiskuntamme turvana toimivat viranomaiset tekevät niin sanottua poikkihallinnollista yhteistyötä ja näin täydentävät toisiaan ja toistensa toimintaa

tällä tavalla saadaan vähistä resursseista irti paras mahdollinen hyöty

pääsääntöisesti kyseessä on ollut auton kuljettaja mutta rattijuopumukseen on syyllistytty myös mopoilla mopoautoilla moottoripyörillä traktoreilla myös vesiliikennejuopumus on tekona tuttu

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliot

sanon suoraan että kun henkilö on toistuvasti syyllistynyt rattijuopumukseen taikka törkeään rattijuopumukseen olen miettinyt mistä syystä henkilö ei kiinni jäämisestään huolimatta lopeta oikeudenvastaista toimintaansa

edustaja mäkelä käytti erinomaisen puheenvuoron jossa hän totesi että tarkoituksena on pitää suomi pyörimässä ja antaa töitä ja teetättää töitä suomalaisilla työntekijöillä

ajokielto sakko ja ehdollinen vankeus eivät näytä olevan riittäviä keinoja ennalta ehkäistä toistuvia rattijuopumuksia

kysynkin ministeri ihalaiselta

kun eu aikana on työvoiman vapaa liikkuvuus niin kuinka me voimme varmistaa taikka turvata sen että jo rakentamisaikana siellä telineillä olisi mahdollisimman paljon suomalaisia timpureita kirvesmiehiä betoniraudoittajia ja valajia

mielestäni meidän on vakavasti mietittävä millä keinoilla lisäämme rattijuoppojen kiinnijäämisriskiä sekä teosta koituvia taloudellisia seuraamuksia joista auton taikka sen arvon menettäminen olisi yksi vaihtoehto

elikkä kun me kyselytunnilla puhuimme oman auton työmatkaveron vähennyksestä niin tämä asia jäi vähän kesken

tuolla maaseudulla monet metsäkoneyrittäjät taikka sitten tällaiset putkifirmassa työskentelevät henkilöt joilla on muutaman miehen yritys ja kun tällä yrityksellä ei ole varaa sijoittaa useampiin autoihin niin työntekijät käyttävät työmatkoillaan omia autojaan ja kuljettavat työvälineitä materiaalia ja muita ja työnantaja on sitten korvannut tätä ajoa

minä en kuitenkaan lähtisi jyrkästi ja yksioikoisesti ottamaan valtion haltuun kaikkia ajoneuvoja sillä onhan ajoneuvo voinut päätyä alkoholin vaikutuksen alaisena olevan henkilön haltuun vaikka anastuksen kautta

tässä nyt olisi yksi sellainen esimerkki että jos tämä verovähennysoikeus poistetaan niin kuin hallitus on esittänyt niin se nostaa oman auton käyttökuluja ja näin muodoin myöskin sitten vastaavasti hankaloittaa sitä työn tekemistä

jos henkilö anastaa taikka ottaa ajoneuvon luvatta käyttöönsä ei mielestäni ajoneuvoa voida tuomita valtiolle menetetyksi näissä tapauksissa tulisi tuomita valtiolle menetetyksi ajoneuvon käypä arvo

jos me haluamme tosiaan tarjota työtä ja toimeentuloa niin kuin edustaja mäkelä tuossa hyvin kertoi niin nämä ovat sellaisia pieniä porkkanoita joilla me saisimme nämä rattaat pidettyä pyörimässä

vieraslajit voivat uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla niiden kanssa samoista resursseista saalistamalla levittämällä tauteja ja loisia tai risteytymällä luonnossa niiden kanssa

sillä ei kovin iso merkitys ole valtion taloudessa mutta se olisi selvä selkeä signaali työntekijöille että tehkää työtä se kannattaa koska työn tekemisen on aina oltava kannattavampaa kuin se että ollaan kotona ja saadaan sitten jonkunnäköisiä avustuksia

suomen luonnosta on varmuudella tavattu suden ja koiran risteymiä hybridejä joiden käytös poikkeaa molempien kantaisiensä käytöksestä

niiden alkuperää ei ole kyetty selvittämään mutta tiedetään että venäjällä tarhataan koirasusia turkistarkoituksessa ja myös koulutetaan niitä rekikoirakäyttöön

arvoisa herra puhemies

metsästäjät monet vastuuntuntoiset eläintutkijat ja ainakin suomen kennelliitto pitävät koirasusia vaarallisina ihmisympäristössä

kohtuullisen paljon kairoja kiertäneenä ja kohtuuttoman paljon metsästäjiltä ja karjankasvattajilta viestiä saaneena uskallan väittää että kuluvan vuoden vahingot ovat vielä viimevuotistakin suuremmat sillä petokannat ovat kasvaneet

osa vastuuntuntoisista metsästäjistä onkin poistanut hybridejä luonnosta mutta poistotapahtuma on ongelmallinen sillä hybridin poisto sekoitetaan monta kertaa aidon suden poistoon ja sen vuoksi poliisi käynnistää pitkän ja kalliin esitutkinnan jonka rikosnimikkeenä on yleensä törkeä metsästysrikos

koska uskalletaan myöntää karhuille lisää kaatolupia jotta ainakin karhujen aiheuttamat vahingot saadaan laskuun

arvoisa herra puhemies

edustaja sarkomaa tässä peräänkuulutti että keskustelualoitekin olisi riittänyt tässä asiassa ja voin edustajalle todeta että perussuomalainen edustaja juvonen teki keskustelualoitteen asiasta vain kaksi päivää aikaisemmin kuin keskusta teki tästä välikysymyksen

maaseudulla on vuosikymmeniä rakennettu puusta asuintaloja ja talousrakennuksia

rakennustarvikkeet on perinteiseen tapaan sahattu joko omalla tontilla tai sinne siirretyllä siirtosahalla eli kenttäsirkkelillä taikka sahattava puutavara on kuljetettu jollekin sellaiselle paikalle johon kylään saapunut siirtosaha on asetettu

jos näin käy että tämä asia nyt siis sanon että jos näin käy nyt nousee sitten budjettiriihessä esille kun salissa ei ole kristillisdemokraattista ministeriä eikä ryhmäpuheenjohtajaa kysyn nyt sitten edustajilta kuinka on torjuvatko kdn ministerit tämän leikkauksen hallituksessa

näin siirtosahan omistajalle joka usein vielä itse toimii sahaajana on jäänyt pelkkä sahaamisen suorittaminen ja vastuu siitä että sahattu aines on mittatarkkaa ja sen laatuista jota puutavaran toimittanut henkilö on tilannut

rakennuspuutavaran tilaaja siis itse rakentaja on sahauttanut puutavaraa siinä määrin kuin sitä on rakennuspiirustusten puitteissa tarvittu

rakennuksen piirtäjä ja suunnittelija vastaavat omalta osaltaan siitä että rakennusten piirustukset ovat rakennuspaikan vaatimien lujuuslaskelmien mukaiset

arvoisa herra puhemies

se mikä koskee puutavaran sahaajaa koskee samalla tavalla myös puutavaran höylääjää kun höylätään mökeille ja asuinrakennuksiin vaikkapa lattialankkuja ja erilaisia paneelilautoja

olen hänen kanssaan samaa mieltä että alkolukko on erinomaisen hyvä lisävaruste ja väline mutta totean samalla että on syytä pohtia useamman kerran kannattaako alkolukkoa määrätä pakolliseksi kaikkiin ajoneuvoihin

lakiesitystä perustellaan muun muassa sillä että televisiomaksua maksavien määrä ei ole kehittynyt toivotulla tavalla ja maksuvelvollisuuden valvontamenetelmät ovat vanhentuneet

nyt arvoisa puhemies kysyn salissa olevilta edustajilta että kun höylätään mökille lattialankkuja tai paneeleita jalkalistoja kattolistoja niin kuinka moni meistä pohtii sitä minkälaisia lujuusluokituksia tällä kyseisellä listamateriaalilla pitää olla

mutta meillä tuolla teiden päällä ajaa kymmeniätuhansia autoilijoita jotka eivät koskaan ole nauttineet alkoholia eivätkä alkoholia nauti ja jos alkolukko määrätään pakolliseksi tähän ajoneuvoon se nostaa ajoneuvon hintaa ja tuntuisi perin harmilliselta jos henkilö joka ei sitä lisävarustetta koskaan elämänsä aikana tarvitse joutuisi siitä maksamaan

osa laiminlyö maksun taloudellisen ahdingon takia osalla saattaa olla joku muu syy

sillä on pelkkä kosmeettinen ulkonäkö se ei vaadi minkäännäköisiä lujuusluokituksia

uusinnat ja uusintojen toisinnot eivät enää vastaa katsojien käsitystä siitä että sitä saa mitä tilaa eli laadukkaista tv ohjelmista

ymmärrän kyllä toki sen että silloin kun rakennetaan kattoristikoita tai muita liimapalkeista niin niillä pitää olla tietty lujuuslaskelma mutta se mikä tulee tällaiseen millä on kosmeettinen ulkonäkö ja visuaalinen ulkonäkö niin on perin hämmentävää että myöskin tältä materiaalilta vaaditaan tätä ce hyväksyntää

suunta on huono ja pelkään pahoin että se vain huononee

tehokkaasta rauhoituksesta johtuen maasuurpetojemme määrä on kasvanut ja samalla ovat lisääntyneet myöskin petojen ja autojen törmäykset

pohjoismaisessa vertailussa poliisimme henkilöresurssit ovat merkittävästi muita maita heikommat

mielestäni maksuhaluttomuutta olisi tarkasteltava myös siltä pohjalta että jos ohjelmien tasoa parannettaisiin niin lupamaksujakin saattaisi kertyä nykyistä enemmän

arvoisa herra puhemies

ja kuten useissa puheenvuoroissa on tullut esille poliisin henkilöstövajetta ei saada korjatuksi käden käänteessä sillä poliisin perustutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta

eläinonnettomuuksien seurauksena maastoon katoaa yhä enemmän loukkaantuneita suurpetoja joita joudutaan etsimään ja joiden kärsimykset joudutaan lopettamaan

yleiskeskustelu on päättynyt rylta yksityiskohtaisen käsiin

poliisi on velvollinen etsimään ja lopettamaan liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet eläimet mutta ymmärrettävistä syistä johtuen poliisin resurssit eivät tähän toimintaan riitä

erilaisten lupien järkyttävä määrä yhdistettynä lupaviranomaisten usein omaperäisiin lain tulkintoihin maksaa kansalaisillemme selvää rahaa ja vaikeuttaa yrittämistä ja työllistymistä

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on

kuinka paljon suomessa on sellaisia henkilöitä jotka eivät omista tv vastaanotinta taikka sellaisia henkilöitä joilla ei ole tietokonetta jolla seurata televisio ohjelmia

tämän vuoksi poliisin avuksi on luotu erittäin tehokas täysin vapaaehtoisuuteen pohjaava metsästäjien virka apuorganisaatio srva eli suurriistavirka apu

on olemassa esimerkkejä siitä että henkilöllä saattaa olla jossakin etelä suomessa ampuma aseet aivan asianmukaisesti asekaapissa lukkojen takana säilytettynä ja hän saattaa syyllistyä rattijuopumukseen vaikka toisessa päässä suomea rovaniemellä ja ampuma aseitten hallussapitoluvat peruutetaan tämän perusteella

erityisen koskettavana lukee hallintovaliokunnan lausunnossa että valiokunta pitää totuudenmukaisena talousvaliokunnan kirjausta että poliisin työturvallisuuden odotetaan heikkenevän erityisesti harvaan asutuilla alueilla

nykyisen hallituksen sinänsä järkevä linja että se maksaa joka käyttää ei mielestäni toteudukaan näiden henkilöiden kohdalla sillä on perin outoa joutua maksamaan veroa tvn katselemisesta jos ei sitä katsele

poliisi ilmoittaa eläinonnettomuudesta ja kokenut ja ammattitaitoinen metsästäjä lähtee jäljittämään loukkaantuneen eläimen ja lopettaa sen kärsimykset tehokkaasti ja nopeasti

tässä kohdellaan maatalousyrittäjiä täysin eriarvoisesti

salikeskustelussa on jo moneen kertaan tuotu esille se että on myös paljon sellaisia kansalaisia jotka eivät esimerkiksi uskonnollisista syistä katso televisiota lainkaan

haavakkoeläin saattaa joskus kulkeutua jopa asutuskeskusten keskelle ja tuolloin eläimen lopettaminen on tehtävä niin että lopetuslaukausta ammuttaessa ei vaaranneta ympäristöä eikä ihmisten turvallisuutta

miten hallitus aikoo jatkossa ohjeistaa avien ja elyjen viranhaltijoita jotta tehdyt päätökset ovat linjassa koko valtakunnan alueella eivätkä poikkea toisistaan viraston taikka päätöksenantajan henkilökohtaisen mielipiteen mukaan

arvoisa herra puhemies

laki edellyttää työnantajia selvittämään hakijan niin sanotun rikostaustan kun kysymys on tehtävästä johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa

kuitenkin tämän lakiesityksen mukaan myös heidän tulee maksaa yle veroa

perusteena on käytetty sitä että henkilön tahto suhtautuu tähän oikeudenloukkaukseen hyväksyvästi elikkä henkilö ei tämän puolesta olisi kykenevä pitämään hallussaan ampuma aseita mutta todellakin jonkinnäköinen kausaaliyhteys kyllä täytyy tämän teon ja seuraamuksen välillä olla

lopuksi totean että tämä ei ole perussuomalaisen eduskuntaryhmän virallinen kanta vaan oma henkilökohtainen mielipiteeni

mutta kun todetaan että laki edellyttää työnantajia selvittämään niin minä nyt luin tämän hallituksen esityksen ja valiokunnan kannanotot sekä rivit että rivien välit ja minulle ei nyt ihan suoraan selvinnyt kuka tämän selvityksen maksaa

olen alleviivannut kohdan lupa voidaan peruuttaa riittämättömän harrastusnäytön perusteella

ainoa keino turvallisen laukauksen ampumiseen olisi tehokas käsiase jonka teho ei kuitenkaan ylitä metsästysaseiden tehoa joten vaaraa luodin suuresta läpäisystä ei ole

olen kysynyt sitä itseltäni useamman kerran ja minulta on kysytty useamman kerran mikä on riittävä näyttö mikä on riittämätön näyttö

summa on varsin pieni mutta periaatteellinen

elikkä kuka maksaa tämän rikosrekisteriotteen tilaamisesta aiheutuneen maksun tilaaja eli työnantaja vai se jota tämä rekisteriote koskee eli työntekijä

jokainen meistä harrastaa elämäntilanteista riippuen jollakin on joskus aikaa vähän enemmän joskus on vähän vähemmän mutta kuitenkin harrastetaan ja sitten kun poliisi arvioi ja puntaroi tämän henkilön kykyä pitää hallussaan ampuma asetta niin minä en ole missään nähnyt sitä missä tarkasti määritellään mikä näyttö riittää ja mikä ei riitä

puoliautomaattiset pistoolit taikka revolverityyppiset käsiaseet mahdollistavat myös sen että eläimeen kyetään ampumaan nopeasti useita osumia jolloin sen kärsimykset jäävät mahdollisimman lyhyeksi

sitaatti ministeri urpilaisen puheesta

ja jos se on tämän työn teki jos työnantaja tämän maksaa siinä vaiheessa kun tätä asiaa selvitetään niin voiko työnantaja velvoittaa työntekijää myöhemmin korvaamaan puheena olevan maksun

tehokas käsiase olisi myös erittäin hyvä turva metsästäjälle sellaisessa tilanteessa jossa haavakkokarhu hyökkää kohti metsästäjää ja metsästäjän varsinaiseen metsästysaseeseen tulee jostakin syystä häiriö

tästä ajaudutaan vääjäämättä tilanteeseen että se on lupaviranomaisen henkilökohtaisessa harkinnassa hylkääkö hän tämän luvan tai peruuttaako tämän luvan vai antaako uuden luvan ja näin ei saa länsimaisessa oikeusjärjestelmässä olla

pyydänkin ministeri urpilaista vähän avaamaan tätä kuinka nämä puolueet ovat sitoutuneet kuinka me tiedämme sen että kun vaalit tulevat ja menevät vaalien jälkeen mahdollisesti valittava hallitus pystyy noudattamaan sitä sopimusta mikä on tehty ennen vaaleja

mutta kun tässä hallituksen esityksessä on maininta että on tarkoitus säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella niin minä toivon että kun tätä asetusta säädetään niin tähän tulisi ihan selväkielinen maininta siitä kuka tämän rikosrekisteriotteen tilaamisesta aiheutuneen maksun maksaa

mielestäni tässä nyt ei kannata sortua siihen kun tässä edustaja puumala totesi että syytellään puolueita sieltä ja täältä vaan reilusti ja rehellisesti pyydetään vastauksia

kannatan edustaja halla ahon tekemää lakialoitetta

toivon että ampuma aselakiin tehdään esittämämme muutos jolla mahdollistetaan myös muun kuin pienoispistoolin taikka pienoisrevolverin käyttö eläintä lopetettaessa

nykylainsäädännön mukaan ampuma asekouluttajan antama todistus on edellytys sille että luonnollinen henkilö saa hankkimisluvan käsiaseelle eli pistoolille pienoispistoolille revolverille taikka pienoisrevolverille

ampuma asekouluttajan antaman todistuksen edellytyksenä on että kouluttaja on vakuuttunut aseen hankkimislupaa hakevan henkilön kyvystä käsitellä ampuma asetta

kouluttajalle sälytetään kova vastuu ja onkin syytä pohtia mikä on kouluttajan asema kun hän antaa jollekin henkilölle todistuksen aseen käsittelemisestä

perussuomalaisten vastalauseessa todetaan että esityksessä ehdotetaan että manner suomi osallistuisi ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin

jos ahvenanmaan maakunta haluaa tukea syöttötariffeilla omaa tuulivoimalatuotantoaan on sillä kaikki oikeus niin tehdä

kun ampumaratoja on vähän ja ne ovat harvassa muodostuu myös kokeen järjestämisestä melkoisia kustannuksia aseen hankkimislupaa hakevalle henkilölle

tämä tuki kuitenkin täytyy maksaa maakunnan omista varoista ei valtion budjetista eikä tätä periaatetta ole hyväksyttävää kiertää millään erityisjärjestelyillä

on hyvä muistaa myös että ahvenanmaa on suomen valtiolta suhteellisesti selvästi eniten tukea saava maakunta

käyttökiellon syynä on se että ympäristökeskukset eivät myönnä radoille uusia ympäristölupia vedoten siihen että radoilla kiinteässä muodossa oleva lyijy liukenisi pohjaveteen ja tällä tavalla pilaisi pohjavesistöjä

perussuomalaiset pitävät tätä lakiesitystä nykytilanteessa järjettömänä ehdotuksena ja arvoisa herra puhemies minä kannatan edustaja mattilan tekemään hylkäysehdotusta

useiden eri asiantuntijoiden kertoman mukaan kiinteä lyijy ei voi liueta veteen ilman erillisiä liuottimia joten ympäristölupaviranomaisen tulkinta on tältä osin perin outo

mielestäni metsästysseuran riistanhoitoyhdistyksen taikka kolmen luotettavan henkilön allekirjoittama todistus metsästysharrastuksen jatkumisesta on täysin riittävä jotta poliisi kykenee suorittamaan tarpeellisen lupaharkinnan

keskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esittämäämme suuntaan